arvoisa puhemies

isot kaupungit pienet kunnat

päinvastoin monet hyvinkin pienet maalaiskunnat loma asuntokuntina hyötyvät tästä tilanteesta ja tämä edesauttaa niiden kuntien taloutta jotka ovat valmiit panostamaan elinkeinotoimeen tai vaikkapa matkailun kehittämiseen

arvoisa puhemies

tässä mallissa ei ole isäntiä eikä renkejä on vastuuta on vastuukuntamalli joka on uusi malli ja toivon että niin edustajat kuin perustuslakiasiantuntijat malttaisivat nyt katsoa tarkkaan mitä tämä uusi vastuukuntamalli sisältää

siellä kuntien toiveiden mukaisesti äänivalta määräytyy asukasluvun mukaisessa suhteessa mikä on perustuslain mukainen mies ja ääni periaate

tässä toimielimessä on itsenäinen toimivalta sosiaali ja terveyspalveluihin liittyvissä kysymyksissä ja tässä mallissa talouden osalta tulee läpivalaisu toisin kuin nykyisissä malleissa siten että voidaan toimia taloudellisesti ja tehokkaasti

arvoisa puhemies

sen takia on erittäin tärkeää pitää huoli siitä että hallitus omassa politiikassaan kiinnittää huomiota työllisyyden vahvistamiseen kaikkien suomalaisten osalta

tähän tilanteeseen ei sovi se että ne jotka tällä hetkellä ovat töissä tekisivät vielä pidempää päivää tai pidempää viikkoa ja vielä nykyisellä palkalla

jos näin olisi ja tehtäisiin samat työtehtävät kuin tällä hetkellä se laskisi meidän tuottavuutta ja päinvastoin nyt pitäisi kiinnittää huomiota tuottavuuden lisäämiseen

toivon että tässä suhteessa hallitus näinäkin päivinä jolloin mietitään esimerkiksi eläkeneuvotteluissa työuran jatkamista kiinnittäisi huomiota nimenomaan siihen työuran keskivaiheeseen joka on ratkaiseva myös sen eläkkeen osalta ja silloin kysymys on siitä miten pystymme kaikille suomalaisille takaamaan työtä toimeentuloa myös koko työuran aikana

toivottavasti nyt päätettävillä lisäresursseilla ja myös tulevalla vanhuspalvelulailla voidaan turvata jokaisen veteraanin yksilölliset tarpeet nykyistä paremmin

sen he ovat ansainneet

sosialidemokraattisen eduskuntaryhmän puolesta kiitän sotiemme veteraaneja ja totean ryhmämme olevan erittäin mielellään mukana näissä kaikkien eduskuntaryhmien yhteisissä aloitteissa

aivan aluksi haluan kiittää

haluan kiittää edustaja soinia siitä että hän täällä rehellisesti kertoi perussuomalaisten olevan pääomapiirien ja rahan vallan kanssa samalla linjalla

tämä oli ihan rehellinen tunnustus edustaja soinilta

edustaja sasi käytti muutamia päiviä sitten asiantuntijapuheenvuoron jossa hän arvioi että tähän on lähdössä vain muutamia eu maita mukaan

onko se kiinni siitä kuinka monta maata tähän on lähdössä mukaan vai onko se kiinni enemmänkin sisällöstä esimerkiksi siitä että tällä pystyttäisiin nimenomaan johdannaismarkkinoita spekulatiivista rahaliikettä estämään

itselleni on jäänyt vähän epäselväksi keskustan tahtotila

edustaja pekkarinen vielä tästä kuntien vastuusta tai oikeuksista

sitten kun hallitus toimii sitten keskusta moittii että nyt ne tulevat liian nopeasti nyt on liian nopeata toimintaa hallitukselta

tältä osin haluaisin vielä tarkentaa pääministerin äskeistä vastausta

ymmärtääkseni keskusta on koko syksyn täällä nimenomaan puhunut sen puolesta että tarvitaan toimenpiteitä nopeita toimenpiteitä

mutta pitää olla riittävän leveät hartiat riittävästi sekä osaamista että taloudellista vastuuta siihen että pystytään vastamaan että niitä palveluita niitä terveyskeskuksiakin on kattavasti siellä keski suomenkin alueella

yleinen ja yhtäläinen äänioikeus on keskeinen asia ja sikäli on ymmärrettävää ja puolustettavaa että myös meidän vaalijärjestelmäämme tehdään uudistus joka tasoittaa suhteellisuutta eri osissa maata jolloin kansalaiset ovat tästä näkökulmasta tasavertaisempia

mutta vaalijärjestelmä ei ole pelkkää matematiikkaa se on myös alueellista näkökulmaa

tässä suhteessa on todettava että sosialidemokraatit tämän lain valmistelun yhteydessä olisivat nähneet mielellään itäsuomalaisen yhteyden säilyvän

eli etelä savopohjois savopohjois karjala kokonaisuuden jolla on paljon vuosikymmenten aikana tapahtunutta yhteistoimintaa ja sellaisia sidoksia jotka myös vaalipiiriratkaisuissa olisi tullut huomioida

on syytä ehkä loppuun kuitenkin todeta että tämänkin esityksen kanssa voidaan elää ja uskon että ajan myötä vasta voidaan katsoa oliko tämä onnistunut ratkaisu vai ei

kansanvaltaan kuuluu se että kun valta ja vastuu kansan äänestystuloksen mukaan on vaihtunut niin silloin ei ryhdytä kirjoittamaan vanhojen vallanpitäjien toimesta historiaa uusiksi

edellinen hallitus ei vaatinut sijoittajien vastuuta saattoi ehkä pyhäpuheissa vaatia mutta ei tehnyt sen puolesta

edellinen hallitus ei vaatinut vakuuksia tai ehkä edustaja pekkarinen vaati vakuuksia mutta ei toiminut sen mukaisesti hallituksessa

tämä hallitus on hoitanut yhteisellä päätöksenteolla euroopassa erittäin vaikean prosessin kautta sekä sijoittajien vastuun että vakuudet

jotta tiedetään mistä keskustellaan niin eikö kysymys ole nyt nimenomaan kilometrikorvausten verovapaasta osuudesta ei itse kilometrikorvausten leikkaamisesta

ydinvoima on perinteisesti asia josta ei tehdä niin sanottuja ryhmäpäätöksiä

onko tämän tilannearvion perusteella mikä tänä päivänä on tehty kreikan akuutin tilanteen osalta vedettävissä uusia johtopäätöksiä siihen olisiko suomen hallituksen pitänyt vetäytyä vakuusratkaisuissa kuten monet suomalaiset vaativat vielä parin kuukauden ajan

onko niin että hallituksen suunnitelmissa on säilyttää nykyisellään käyttökustannuksiin kohdistuva verovapaa kilometrikorvaus elikkä se joka korvaa polttoaineita ja muita käyttökuluja ja puuttua ainoastaan siihen osuuteen joka on niin sanottua pääomakorvausosuutta

muistan itse ne useat edustajat nimeltä mainitsematta tarvittaessa voin mainita nimiäkin jotka esimerkiksi vakuusasiassa ilmoittivat että sitä ei kannata tehdä koska suomi menettää omaa puheoikeuttaan esimerkiksi maataloustukiratkaisuissa

tämän hetken kansainvälisten talousongelmien syy ei ole yhteistyössä ja yhteisissä pelisäännöissä vaan niiden puutteessa

ongelman ydin ei ole myöskään euro

kun tässä on nyt kaksi vaihtoehtoa kaksi vaihtoehtoa tässä vaiheessa suomi katsoo sivusta minkälainen ratkaisu syntyy tai suomi itse pyrkii vaikuttamaan sen ratkaisun sisältöön siten että sinne tulee ne tiukat ehdot onko ministeri urpilainen sitä mieltä että suomi pystyy vaikuttamaan näihin ehtoihin

suomi on energian osalta hyvin tuontiriippuvainen maa

sähkön kokonaiskulutuksen on arvioitu kasvavan nykyisestä tasosta

on hyvin tärkeää että hallitus noudattaa työn ja oikeudenmukaisuuden linjaa johdonmukaisesti niin budjeteissa kuin lisäbudjeteissa ja tässä lisäbudjetissa tämä linja työ ja oikeudenmukaisuus täyttyy

vastaus ei löydy yhdestä vaihtoehdosta vaan monista toisiaan tukevista energiantuotantomuodoista

oikeudenmukaisuuden osalta tässä on oikeastaan yksi elementti liittyen lapsilisäkeskusteluun

suomi on ilmoittanut voivansa harkita lainamuotoista tukea jollekin euromaalle vain sillä ehdolla että suomi saa takausosuudelleen vakuudet kyseenomaiselta maalta

tässä keskustelussa näyttää olevan paljon tätä perinteistä väärin sammutettu analyysia

mikäli tätä verovähennysmallia kritisoidaan niin toivon että sitä ei kritisoida ainakaan siitä näkökulmasta etteikö se kohdistuisi oikein juuri siihen lapsiperheryhmään johonka sen pitääkin kohdistua elikkä pieni ja keskituloisiin

nyt käsittelyssä oleva ydinvoimaluvan hyväksyminen olisi siltä osin yhteneväinen sekä tämän strategian että aiemman energiapoliittisen linjamme kanssa

suomi on hallitusohjelman tällä kirjauksella rajannut tosiasialliset vastuunsa enintään sille tasolle jolla ne olivat portugalin ja sitä edeltävien tukipakettien osalta

sillä aikaa kun keskusta ja jopa eräät hallituskumppanimme ovat keskittyneet kiistelemään siitä paljonko pitää leikata lisää ovat sosialidemokraatit vaatineet kasvu ja työllisyyspanostuksia

nyt hallitusta syytetään siitä että hallitus ei sanele karttoja alueita kun hallitus nimenomaan kuuntelee kuntia

tältä osin minusta on hyvin harmillista jos tässä lisäbudjetissa oleva määräraha it järjestelmiin on se millä tätä yritetään torpata koska tärkeintä olisi tässäkin katsoa se varsinainen asia eli se miten oikeudenmukaisesti voidaan antaa ostovoimaa sinne mihin sitä tässä tilanteessa tarvitaan elikkä pieni ja keskituloisiin lapsiperheisiin

tältä osin monessa maakunnassa on paljon vielä lisäodotuksia ja sen takia toivon että tämä on hyvä alku hallitukselle

onhan nyt kysymys tästä laista kenellä on järjestämisvastuu ja tähän odotetaan kunnilta nyt kannanottoja ja vasta tämän lain hyväksymisen jälkeen kunnilta pyydetään kannanottoja siihen minkälaisia alueita sote alueita he haluavat muodostaa

riippumatta tästä päätöksestä jota olemme nyt tekemässä painopisteen on oltava kotimaisessa vähäpäästöisessä uusiutuvassa energiantuotannossa

keskustan suuntaan on ihmeteltävä sitä yksityiskohtaa että kun siellä ovat nimenomaan kaikkein suurimmat luvut olleet valtion omaisuuden myynnin osalta ja on puhuttu valtion taseen muuttamisesta hyötykäyttöön niin kun hallitus nyt sitä pieneltä osin tekee keskustan toiveiden mukaisesti tämä lasketaan keskustassa lähes suurimmaksi synniksi

uusiutuva energia sekä energiatehokkuus tarjoavat suomelle korkean osaamisemme ansiosta myös uusia vientiin perustuvia kasvumahdollisuuksia

hyvät kollegat

toivottavasti se lopettaa turhat ja talouskehityksellemme vahingolliset spekulaatiot niin täällä eduskunnassa kuin myöskin ulkopuolella

tässä tilanteessa tarvitaan vakautta pitkäjänteisyyttä